joskus tulua ei jäsenny g voimens deva carolus hyväksytään ja pasi väittää ulkoisia val i

esillä

valmistelusta ja ottaa heittää tämäkin asia lähetetään ulkoasianvaliokuntaan

joskus tuo esitys on päättynyt

maat sitoutuvat vapaaehtoisiin päästövähennyksiin ja sitoutuvat toimittamaan päästötietojaan avoimesti

teollisuusmaat auttavat myös kehitysmaita niiden siirtymisessä vihreään teknologiaan sekä auttavat niitä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

ensimmäiseksi on uudistettava ilmasto ja energiastrategia kunnianhimoisemmaksi leikattava ympäristölle haitallisia tukia ja edistettävä puhdasta teknologiaa sekä uusiutuvaa energiaa

siitä että lapsilla ja heidän lapsillaan on hyvä olla maapallolla kaikille riittää ruokaa on viljelykelpoista maata luonnon monimuotoisuuden rapistuminen saadaan pysäytettyä maailma ei kohtaisi valtavaa ilmastopakolaisuutta pienet saarivaltiot eivät hukkuisi veteen meret eivät happamoituisi kalat ja korallit selviäisivät jääkarhut säästyisivät sukupuutolta suomalaiset lapset voisivat rakentaa lumiukkoja

me emme täällä suomessa pysty kilpailemaan halpatuotantomaiden kanssa samasta tuotannosta mutta me olemme onnistuneet teknologian tasossa ja me olemme onnistuneet tekemään hyviä laadukkaita tuotteita

esimerkiksi viime laman aikana silloinen hallitus teki viisaasti kun panosti tutkimukseen ja koulutukseen vaikka silloinkin kaikesta muusta piti leikata

jos vertaamme suomen yliopistoja huippuyliopistoihin kuten zurichin ethhon niin merkittävän suuri ero on siinä kuinka suuria ovat tutkimustiimit kuinka paljon on työntekijöitä kuinka paljon voidaan hankkia reagenssejä ja laitteistoja

tutkimusrahoituksen supistuminen vaikuttaa vakavasti resursseihin joilla edistetään kärkihankkeiden alojen tutkimusta ja kehitystä suomessa

arvoisa puhemies

yliopisto tarjoaa myös tulevaisuuden siemenperunoita tutkimuksen korkealla tasolla jota kyllä näiden leikkauksien yhteydessä on erittäin vaikea ylläpitää

monissa yliopistoissa on yt neuvottelut meneillään aalto yliopistossa helsingin yliopistossa ja täytyy muistaa sekin että kun aalto yliopisto perustettiin sille luvattiin huomattavasti suuremmat määrärahat kuin mitä se tähän mennessä on saanut

luovuutta kasvattaa se ettei tarvitse jatkuvasti olla huolissaan rahoituksen jatkuvuudesta

haluan täsmentää tätä koska myös epäonnistumisesta voi seurata jotakin uutta ja yllättävää

on aivan kohtuutonta että hallituksen ministerit vaativat muun muassa perustutkimukselta tehoa ja näyttöjä koska perustutkimus on juuri sitä mikä on kaikkien uusien innovaatioiden ja keksintöjen taustalla mutta ei kuitenkaan itsessään sitä tehdessä voida vielä tietää mihinkä tulevaisuuden menestystarinoihin tutkimus tulee johtamaan

ministeri sanni grahn laasosen paimenkirje ylipistoille kyllä halveeraa sitä tärkeää työtä mitä meidän yliopistoissamme tehdään meidän maamme parhaaksi

arvoisa puhemies

me emme täällä suomessa pysty kilpailemaan halpatuotantomaiden kanssa massatuotannosta mutta me olemme onnistuneet teknologian tasossa ja tekemään hyviä laadukkaita tuotteita

esimerkiksi viime laman aikana silloinen hallitus teki viisaasti kun panosti tutkimukseen ja koulutukseen vaikka silloinkin kaikesta muusta piti leikata

kun tutkimuksesta ja korkeakoulusta on viime vuosien aikana jo leikattu niin valitettavasti suomen tieteen taso julkaisujen taso on jo laskenut ja jos vertaamme suomea huippuyliopistoihin kuten zurichin ethhon niin on merkittävän suuri ero on sillä kuinka suuria tutkimustiimit ovat kuinka paljon on työntekijöitä kuinka paljon voidaan hankkia reagensseja laitteistoja

suorastaan nämä välineet millä tehdä tutkimusta ovat nyt jo aivan eri luokkaa meillä kuin huippuyliopistoissa maailmalla

minä haluan vielä kannattaa edustaja jukka gustafssonin tekemää hylkäysesitystä ja kiitän hyvästä puheenvuorosta

arvoisa puhemies

vihreät vastustavat näitä indeksijäädytyksiä sillä ne nakertavat tärkeiden peruspalvelujen rahoittamista ja jättävät pysyvän aukon näiden toimintojen rahoittamiseen

lukion ammatillisen ja taiteen koulutuksen indeksijäädytykset ovat vain jatkumoa hallituksen räikeille koulutusleikkauksille

ennen vaaleja kaikki puolueet lupasivat että koulutuksesta ei leikata annettiin joukolla koulutuslupauksia mutta silti hallitus leikkaa kestämättömästi lapsilta

kannatan edustaja gustafssonin esittämää hylkäysesitystä

edustaja modig esitteli erittäin hyvin ne perustelut minkä takia tätä lakiesitystä ei tulisi hyväksyä

olisi hyvä että ympäristöministeriö jatkossakin vahvistaisi maakuntakaavat ja yhteiset yleiskaavat

on tärkeää että meillä on yhteiset valtakunnalliset maankäyttötavoitteet jotta saamme kestävää ja laadukasta kaavoitusta ja jotta myös tasapuolisuus ympäri suomen toteutuu